arvoisa puhemies

tämä edellyttää aktiivista elinkeinopolitiikkaa tutkimus ja kehityspolitiikan laajentamista uusille aloille uskoa tulevaisuuteen vahvistavaa energiaratkaisua ostovoiman turvaamista veropolitiikan ja palkkaratkaisujen yhdistelmällä liikenneyhteyksien parantamista sekä aktiivista kaavoitusta ja asuntopolitiikkaa

meillä on suomessa telakkateollisuudessa ja laajemminkin meriteollisuudessa ainutlaatuista osaamista erityisesti koskien arktisissa olosuhteissa toimivia aluksia ja uskon että siinä vaiheessa kun arktista aluetta aletaan nykyistä enemmän hyödyntää niin tälle osaamiselle tulee olemaan käyttöä

toki meidän täytyy huolehtia myös työvoiman tarjonnasta mutta eiköhän sittenkin se suurempi haaste ole uusien työpaikkojen luominen

nykyhallituksella on myös erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen miten työttömyys kehittyy ja kuinka pahana yhteiskunnallisena ongelmana työttömyys pysyy seuraavina vuosina

tänä vuonna myös toimitilarakentaminen vähenee eikä myöskään teollisuus uskalla tässä vaikeassa suhdannetilanteessa tehdä edes vanhentunutta kapasiteettia korvaavia investointeja

tämän lisätalousarvion telakkapaketin osalta olisin odottanut jonkin verran mittavampaa kotimaisten alushankintojen ja peruskorjaushankkeiden aikaistamista

nyt kun uudisrakentaminen näyttää olevan jumissa katse kääntyykin vääjäämättä korjausrakentamiseen ja siellä meillä on todellakin paljon tarvetta

esimerkiksi uuden jäänmurtajan hankintaa pitäisi kiirehtiä

tämän vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon sisältynyt suhdanneluonteinen korjausavustus oli periaatteessa oikean suuntainen ja hyvä avaus

itse asiassa pitkäaikaistyöttömyyden kova ydin ei ehtinyt vielä täysin edes sulaa ennen kuin me jouduimme kohtaamaan uuden talouskriisin

hyvinä tässä paketissa pidän sen sijaan niin innovaatiotuen lisäämistä kuin ympäristöystävällisten alushankintojen tukea

arvoisa puhemies

työttömyys on tänä päivänäkin edelleen kasvussa ja huolestuttava piirre on se että pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt kasvuun

ongelmana mielestäni tässä alkuvuoden esityksessä oli kuitenkin se että aikarajat olivat aivan liian tiukat

uskon että näillä toimilla päästään lähemmäksi sitä tilannetta että suomalaiset telakat voivat kilpailla tasavertaisista lähtökohdista ja uskon että tällaisessa kilpailussa meidän telakkamme pärjäävät kunhan vaan tilaukset lähtevät liikkeelle

väitänpä että monet hankkeet tyssäsivät heti alkuunsa kun monessa yhtiössä katsottiin että hankkeiden aloittamiseen ei ehditä tänä vuonna

tällä hetkellä täytyy toivoa että kreikan tapaus ei murenna sitä orastavaa luottamusta jota viime aikoina on ollut havaittavissa

tämä on tietysti sinänsä järkevää käyttäytymistä sillä hätiköiden suunnitellut ja kiireessä toteutettavat korjaushankkeet voivat myöhemmin tulla todella kalliiksi

arvoisa puhemies

vaikka elvytys työn luominen ja tarjoaminen sekä koulutuksen järjestäminen heikentävät laman aikana muutenkin rasittunutta julkista taloutta niin toimenpiteet ovat joka tapauksessa pitkällä aikavälillä kannattavia

tämä tulee huomattavasti halvemmaksi kuin pitkäaikaistyöttömyyden hallitsematon kasvu ja tämä panostus on sikälikin perusteltu että suomessa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on osoitettu huomattavasti vähemmän määrärahoja kuin keskimäärin oecd maissa

se onneksi nyt sitten antaa odotuttaa itseään

työttömyyden nopeasta lisääntymisestä huolimatta suomi on ollut oecd maista haluttomimpia lisäämään aktiivisen työvoimapolitiikan voimavaroja talouskriisin aikana

kun mietitään rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja päästöjen vähentämistä niin olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen on uudisrakentamista tärkeämpi ja tehokkaampi tapa päästöjen vähentämiseen

arvoisa puhemies

liikkeellä vaan olisi pitänyt olla jo vuosi sitten jolloin teimme välikysymyksen työttömyyden kasvun pysäyttämisestä ja nuorten työllistämisestä

arvoisa puhemies

mielestäni hallituksella olisi ollut kaikki mahdollisuudet vaikuttaa siihen miten paha ongelma työttömyydestä muodostuu mutta tähän ei ole riittänyt kiinnostusta

mielestäni jatkossa jos aiotaan afganistaniin saada rauha ja vakaus kansainvälisellä yhteisöllä pitäisi olla jonkinlainen kokonaisnäkemys strategia koko alueelle mukaan lukien afganistanin lisäksi erityisesti pakistan ja iran ehkä muitakin lähialueita

valtion omistajaohjauksen eriyttäminen jokin aika sitten valtioneuvoston kansliaan sääntelyä hoitavista ministeriöistä oli välttämätöntä ja tämä on parantanut markkinoilla luottamusta valtio omistajaan

mielestäni valtion omistajuuden pitää kvartaaliajattelun sijaan olla pitkäjänteistä ja kärsivällistä

valitettavasti monilta muilta omistajilta tällainen pitkäjänteisyys puuttuu

yleensä tästä kärsivät yhtiöiden työntekijät

haluan korostaa että eduskunnalla kuitenkin on viime kädessä valta ja vastuu valtion omistajapolitiikasta joten myös parlamentaarinen arviointi on tarpeen

mielestäni tarkastusvaliokunta on aivan oikein nostanut esiin sen että valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vuosikertomuksen käsittelylle ei ole eduskunnassa vakiintunutta menettelyä

tässä mielessä kannatan lämpimästi tarkastusvaliokunnan esitystä siitä että hallitus antaa eduskunnalle vuotuisen kertomuksen valtion omistajaohjauksesta

arvoisa puhemies

on myös helppo yhtyä tarkastusvaliokunnan näkemykseen siitä että on ryhdyttävä toimenpiteisiin valtiovarain controller toiminnon toimintaedellytysten turvaamiseksi

tämä on edellytys sille että omistajaohjausta koskeva asianmukainen raportointi voidaan toteuttaa ja näin myös saattaa eduskunnan käsittelyyn

kaikkinensa tarkastusvaliokunnalta hyvin perusteltu kannanotto

arvoisa puhemies

ilmastonmuutoksen torjuminen on vahvin yhteinen vastuun osoitus minkä tämä sukupolvi voi antaa seuraaville sukupolville

euroopan unioni on tunnetusti ollut ilmastonmuutoksen torjunnassa aloitteellinen edelläkävijä näin on syytä olla jatkossa

eurooppa ei kuitenkaan voi yksin ratkaista ilmastonmuutosongelmia

kaikki maat onkin saatava mukaan maailmanlaajuiseen toimintaan päästöjen vähentämiseksi ja täytyy toivoa että yhdysvalloissakin presidentinvaihdos johtaa siihen että yhdysvallat maailman vahvimpana taloutena sitoutuu päästöjen vähentämiseen samalla tavalla kuin eu

me tarvitsemme lisääntyvää yhteistyötä eun ulkopuolisten maiden kanssa energiatehokkuuden päästöttömien tuotantomuotojen sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin edistämiseksi

myös eun tutkimus ja kehityspanoksia on suunnattava entistä enemmän uusiin energiateknologioihin

viimeisimmät vuodet ovat olleet ennätyslämpimiä

debatin yhteydessä jo totesin että hallituksen esittämässä ilmasto ja energiastrategiassa on monia hyviä asioita

päästöjen vähentäminen uusiutuvien energiamuotojen lisääminen sähköntuotannon omavaraisuuteen pääseminen sekä energiatehokkuuden ja energian säästön lisääminen

tiukentuvat päästönormit nähdään usein liian yksipuolisesti uhkakuvana kansalliselle kilpailukyvyllemme ja hyvinvoinnillemme

haluan kuitenkin korostaa sitä että suomella on jo tällä hetkellä hyvää osaamista ja kokemusta ympäristöteknologiassa

arvoisa puhemies

uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen on päävaihtoehto kun me vastaamme tiukkeneviin päästötavoitteisiin

siinä keskitytään juuri niihin asioihin mitkä tämän päätöksenteon kannalta ovat oleellisia

myöskin lausunnon antaneet valiokunnat ovat tehneet hyvää työtä

jos me jatkossa kykenemme turvaamaan metsäteollisuuden tuotantoedellytykset suomessa niin myös uusiutuvan energian lisäkäyttömahdollisuudet paranevat

tuolloinkin väitettiin että jos tehdään myönteinen ydinvoimapäätös niin uusiutuvien hyödyntäminen loppuu kokonaan

suomella on mielestäni jatkossakin hyvät lähtökohdat pitää kiinni monipuolisesta energiantuotantotavasta

vesivoiman lisärakentamismahdollisuudet tosin ovat rajalliset

sen sijaan tuulivoiman lisärakentamismahdollisuudet ovat hyvät erityisesti rannikolla ja merialueilla

tuulivoiman osalta oleellista on kuitenkin se saammeko me riittävästi investointeja liikkeelle ja tässä pidän äärettömän tärkeänä sitä että meillä on tuulivoiman rakentamiseksi käytössä riittävät investointituet

tässä on tietysti se ongelma että näillä biovoimaloilla on pääasiassa lisätty lämpökapasiteettia jossain määrin myöskin sähköä

tätä tehokasta tuotantotapaa on edelleen mahdollista lisätä niin kauan kuin kaukolämpöverkkojen laajentaminen on perusteltua ja kustannustehokasta

me tarvitsemme jatkossa enemmän jätteenpolttolaitoksia

tällä tavalla voimme jätteitäkin hyödyntää enenevässä määrin energiaksi

meillä oikeastaan sähköntuotannossa vaihtoehdot ovat ydinvoima tuulivoima vesivoima

eli jos me todellakin aiomme vastata sähköntarpeen kasvuun niin ei meille oikeastaan jää muuta vaihtoehtoa kuin lisätä ydinvoimaa

ja jos suomessa tulevina vuosina tulevina vuosikymmeninä on jonkinlainen talouskasvu vaikka vaatimatonkin niin sähköntarve tulee vääjäämättä lisääntymään

kotitalouksien osalta tähän johtaa asuntopinta alan lisääntyminen ja kodin elektroniikan lisääntyminen

ja vaikka meillä tehdäänkin teollista rakennemuutosta mikä on tarpeen ja sitä tapahtuu koko ajan niin kyllä meillä energiaintensiiviset teollisuudenalat kuten kaivostoiminta metsäteollisuus metallinjalostus tulevat olemaan merkittävässä roolissa myöskin tulevina vuosikymmeninä

täällä on kannettu huolta siitä että meillä sähköä menisi myyntiin jossain vaiheessa

arvoisa puhemies

meillä iäkkäiden ajokortillisten määrä lisääntyy voimakkaasti lähitulevaisuudessa

tämä ei tietenkään poista sitä tosiasiaa että meidän on etsittävä kestäviä energialähteitä kestävän kehityksen kannalta

haluan korostaa sitä että ne energialähteet mihin panostetaan eivät saa perustua valtiontukiin koska me tulemme tarvitsemaan näitä verorahoja tulevina vuosina ja vuosikymmeninä terveydenhuoltoon koulutukseen ja tutkimukseen eläkkeisiin ja muihin tähdellisiin kohteisiin

tässä mielessä itse vierastan jonkin verran panostamista tuulienergiaan koska se juuri edellyttää erittäin voimakasta valtion tukipanostusta

meillä suomessa käytettävä ajokyvyn arviointijärjestelmä painottuu yhtäältä lääketieteelliseen arviointiin ja toisaalta ajokokeeseen tai suppeampaan ajonäytteeseen

mielestäni meillä onkin se puute että meillä ei ole käytettävissä iäkkäiden kuljettajien tai joidenkin muiden erityisryhmien erikoispiirteitä huomioon ottavaa standardoitua arviointimenetelmää

tällaisen arviointijärjestelmän tulisi parhaimmillaan olla sellainen että se kykenee riittävän suurella tarkkuudella ja oikeudenmukaisesti löytämään ne kuljettajat joilla ei ole edellytyksiä toimia liikenteessä turvallisesti

suhtaudun hieman epäillen tähän hallituksen esitykseen

raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja erityisesti linja auton kuljettamisessa on kyse erittäin vastuullisesta tehtävästä